oli erittäin rohkaisevaa ja mieleistä kuunnella ryhmäpuheenvuoroja

siinä täytyy oikeudenmukaisuus huomioida maanomistusolojen osalta ja niin että kenenkään muun elinkeinoa sillä ei hankaloiteta ja vaikeuteta

valiokunta pitää erittäin tärkeänä riittävää panostamista tietojärjestelmien käytännön toteutukseen jotta esitetyt tavoitteet saavutetaan myös tuottajien näkökulmasta arvioituna

suomelle jossa maantieteelliset olosuhteet ovat sellaisia jotka puoltavat juuri tällaisen laadukkaan ruuan tuottamista

tuottajat oikeudenmukaisen hinnoittelun näkökulmasta ja kuluttajat siitä näkökulmasta että heille kerrotaan riittävän selkeästi mitä ruoka sisällään pitää

toivonkin että näihin tietojärjestelmäasioihin ja siihen että valvonnat on mitoitettu oikealla tavalla tullaan entistä enemmän myöskin hallituksen valmistelutyössä kiinnittämään huomiota

siinä mielessä haastan vastuuseen koko ketjun toimimaan niin kuin tavoitteet on asetettu että koko ketju toimii näin

toinen asia puhemies on se että meillä elintarvikkeet eivät voi olla pelkkien markkinavoimien armoilla eivät euroopassa eivät suomessa eivät koko maailmassa vaan tarvitaan poliittisia yhteiskunnallisia sääntöjä joiden mukaan mennään

edustaja lehti pitkän linjan yrittäjänä haki erinomaisen taustan ja pohjan pohdinnalleen siitä mitä kunta merkitsee minkälaisia mahdollisuuksia se pitää sisällään ja miten tulevaisuuden palvelurakenteiden pitää muodostua

tässä metsäverouudistusesityksessä niin kuin aika monessa muussakin viime aikoina tulleessa esityksessä ja ennen kaikkea valmistelussa ja keskustelussa on tullut esille yhä laajempi valtiontukisääntöjen uudenlainen tulkinta jossa lähes kaikkea myös verotus mukaan lukien niin kuin ed

kiviranta täällä äsken totesi tulkitaan valtion tueksi

jos me menemme tässä puhdasotsaisesti eteenpäin tällä linjalla tämähän merkitsee sitä että me kavennamme meidän talouspoliittisten välineidemme käyttömahdollisuutta merkittävästi mikä tietää sitä että me emme pysty saavuttamaan niitä tavoitteita vaikkapa nyt tämän metsäveron osalta joita me toisaalla olemme asettaneet vaikkapa uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi

hän kiinnitti erityistä huomiota ja hänen huolenaiheenaan oli se että ei olla kiinnostuneita kuntien tehokkuudesta elikkä siitä millä hinnalla yksi yksikkö palveluita pystyy tuottamaan

juuri tämähän on se ratkaiseva asia jotta me pystymme niitä elinvoimaisia alueita pitämään yllä elinvoimaisia palveluita ja hyviä palveluita pitämään yllä kaikkialla suomessa

tämähän ei voi olla meidän tarkoituksemme vaan meillä pitää olla valtiovallalla riittävät välineet tehdä ja päästä eteenpäin kohti niitä tavoitteita joita me olemme asettaneet

siksi mielestäni myöskin tuolla euroopan unionin tasolla pitää käydä uusi keskustelu siitä kuinka nämä asiat on oikeasti päätetty ja ennen kaikkea suomessa siitä kuinka niitä tulkitaan

se on juuri esimerkki siitä että yksittäinen pieni kuntakin voi omalla toimeliaisuudellaan aktiivisuudellaan osaamisellaan onnistua niin kuin heinävesi on tehnyt

ei voi olla oikein se että me menemme kohti tasaveromallia tällä järjestelmällä

se on kaukana kaikesta

kolmas asia on se että kunta muodostaa myöskin aina kasvupisteen jota ei oikein mikään muu taho voi ylläpitää sillä alueella kuin se kunta ja sen toimeliaisuus

elikkä tämän asian ulos perkaaminen on minusta erittäin tärkeä asia myöskin tämän lainsäädännön uudistuksen kohdalla ja varsinkin tästä eteenpäin

eli nämä kansantalouden kasvupisteet ovat kansantalouden turvottajia eivät sen kutistajia

keskusta vuonna

se on sitä hiivaa mitä me nyt tarvitsemme siihen että talouden kasvun leipä lähtee entisestään nousemaan suomessa

me tarvitsemme kotimarkkinoiden yrityselämää elinkeinoelämää tukevia rakenteita ja semmoinen kunta parhaimmallaan on kun se viisaalla tavalla hoidetaan

tämä asia lähetetään talous valiokuntaan

tässä yhteydessä sallitaan myös keskustelu päätöksen kohdista kolmetoista neljätoista ja viisitoista joiden osalta voimistelu tul on täsmälleen sama esitys kielii että asiat ja maasilta ylittää rajat talous oli

pöydälle panoa varten esitellään päivi järistyksen kuudestoista sija voimistelusta erottaa että niin pannaan pöydälle seuraavaan täysistunto

juuri siksi valiokunta halusi eläintunnisterekisterilain yhteydessä kiinnittää huomiota siihen että näiden rekistereiden käytettävyys on mahdollisimman yksinkertaista ja helppoa jolloin tulee se ongelma hyvin nopeasti esiin jos jossakin eläinsuojelu tai eläinten hyvinvointi on vaakalaudalla

ykaksik b

samoin periksi kohta seitsemäntoista ja kahdeksantoista kin d

herra puhemies

eduskunnan seuraava teos onkin ensi viikon tiistaina toisena

ensinnäkin maa ja metsätalousvaliokunnan lausunto oli yksimielinen ja toisaalta tämä kyseisen valiokunnan lausunto ei lisää lainkaan hirvenmetsästyspainetta tälle alueelle ei lainkaan vaan se takaa juuri niin kuin edustaja rajamäki täällä sanoi sen nykyisen kaltaisen järjestelmän jolla pystytään se hirvenmetsästys hoitamaan

tämä istuntoon tai b oikea

nythän tuli merkittävä määrä lisärahoitusta uusien eläinlääkärin virkojen perustamiseen ja se tietysti tapahtuu ja niin pitääkin tapahtua ja sitä kautta myöskin eläinten hyvinvoinnista halutaan huolta pitää

sitä eivät voi yksin eläinlääkärit tehdä vaan on kaikkien ihmisten asenteista kysymys oli sitten kyseessä tuotantoelämä

n yleiskeskustelu on päättänyt ryhtyä yksityiskohtansa käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisältö kasino on tuotantoeläimet tai lemmikkieläimet

nyt toivon että enää ei käytettäisi sellaisia puheenvuoroja jotka eivät pidä paikkaansa vaan tämä on se fakta jolla valiokunnan lausunto meni eteenpäin yksimielisenä

rouva puhemies

keskeistä itämeren tilan parantamisessa on se että kaikki rantavaltiot sitoutuvat niihin toimenpiteisiin joita jo tähän mennessä on tehty ja myöskin niihin tulevaisuuden tavoitteisiin joita olemme asettaneet

herra puhemies

mutta pitää muistaa että tämä hallitus on istunut vasta vuoden

tämän lakiesityksen alkuperäiset perustelut ovat hyvä osoitus siitä millä tavoin on kiinnitetty vain viranomaisnäkökulmaan huomiota vain hallinnointinäkökulmaan huomiota ja jätetty taka alalle se varsinainen tuettava toiminta se yritystoiminta se hanketoiminta

arvoisa rouva puhemies

on aika harvinaislaatuista että tällainen lakialoite tehdään mutta nyt sille paikka ja tarve on tullut ja siksi tämä lakialoite on nyt jätetty ja tässä lähetekeskustelussa on ja tässä ovat kaikkien hallituspuolueiden nimet alla

jos muistellaan mitä viime kaudella tapahtui emme päässeet tästä asiasta silloisen hallituksen piirissä yhteisymmärrykseen vaan asia jäi roikkumaan lausuman varaan ja nyt se on sitten korjattu

näin asianlaita on

samaan hengenvetoon esitettiin että myös fosforin käytölle tulisi samanlainen ja saman tyyppinen yleiseurooppalainen menetelmä kuin on nitraattidirektiivi ja tämä on erittäin hyvä ajatus ja erittäin hyvä aloite

täällä sanotaan perusteluiksi muun muassa se että ei voida tukea pieniä yrityksiä ja pieniä hankkeita koska niiden hallinnointi tulee kalliimmaksi voi tulla kalliimmaksi kuin se hanke

samoin on se että me tarvitsemme uutta tekniikkaa jotta me voimme päästä niihin tuloksiin joita me tarvitsemme vaikkapa lannan tai minkä tahansa yhdyskuntajätteen käsittelyn osalta

no silloin kyllä pitää hälytyskellojen soida ja mitoitukset hallinnon osalta pitää asettaa sellaiselle tasolle että ne ovat järkeviä

se mikä tässä on mielestäni yksi tärkeimmistä asioista on se että jos ei tätä tehtäisi niin edelleen jatkuisi lisäeläkkeiden osalta virta maan rajoilta ulospäin pääomissa

sellaisia menetelmiä on suomessa nousussa ja niistä saattaa tulla aivan uudenlainen vientituote myöskin muihin maihin joissa on ihan saman tyyppisiä ongelmia kuin meillä täällä

turve on merkittävä energiavara meillä kotimaisuuttaan korostava voimavara ja siksi se pitää arvioida tulevien ratkaisujen ja mallien ja käytänteiden mukaan

siksi on paikallaan että tällainen mahdollisuus eläkesäätiöille tämäntyyppiseen järjestelyyn saadaan aikaan

elikkä ei pidä mennä siihen että me katsomme hallinnon ja hallinnoinnin näkökulmasta ja viranomaisen näkökulmasta vaan näkökulmaa pitää säätää ja siirtää enemmän sinne käytännön tekijän yrittäjän ja hankkeen näkökulmalle

ehdottoman hyvä järjestely ja tervehdin sitä tyydytyksellä että se on nyt sitten tällä kaudella saatu aikaan

puhemies

nestemäisten polttoaineiden raaka aineissa on osassa vähintään kaksi ainesosaa

eli näitä pitää vahvasti arvioida myöskin siinä mitä kaikkea niistä saadaan ei vain sitä että siitä saadaan nestemäistä polttoainetta vaan sitä mitä kokonaisuus siitä tuottaa ja mitä hyvää se tekee niin ilmastollisesti kuin meidän omavaraisuudenkin osalta

puhemies

on hyvä ja viisasta että hallitus tavoittelee talouden vahvistamista yrittäjyyden vahvistamista vaihtotaseen kääntämistä alijäämästä ylijäämäksi kaikki nämä ovat viisaita tavoitteita

mutta pitää kysyä

on äärimmäisen tärkeää että keskustelemme talouden kehityksen kokonaiskuvasta ja kun tästä keskustelemme tehokkain muoto ja tapa korjata kohentaa ja ylläpitää suomalaista taloutta sen tulevaisuutta samalla parantaa meidän vaihtotasettamme on sellainen tuotanto joka nojaa kotimaiseen yrittäjyyteen kotimaiseen työntekoon kotimaiseen tutkimus ja tuotekehityspanostukseen ja kotimaisiin raaka aineisiin

tässä otan yhden asian esille ja se on kestävän puuntuotannon turvaaminen elikkä kemera tuki

tämä suoraan vaikuttaa suomalaisen vaihtotaseen vajeeseen pienentävällä tavalla suoraan vaikuttaa työllisyyteen suoraan vaikuttaa ilmastokysymyksiin

miksi ihmeessä tätä kokonaispottia ei siirretty tällä kertaa tähän työhön

tällä yhdistelmällä me saamme aivan ylivertaisen vaikutuksen meidän taloutemme kohentumiseen ja sitä kautta pystymme ylläpitämään meidän hyvinvointiamme hyvinvointipalveluitamme ja kehittämään tätä maata

puhemies

tässä tulee se ensimmäinen ristiriita hallituksen käytännön toimien muun muassa tämän budjetin ja ohjelmansa välillä

mutta miksi sitten toimitaan niin että vaikkapa energian osalta hallitus raivaa tietä uusiutuvan energian kustannuksella kivihiilen käytön lisäämiselle

silloin toimittaisiin järkevällä tavalla ja silloin vahvistettaisiin yhtä aikaa yrittäjyyttä työllisyyttä vaihtotasetta ja myöskin ilmastonäkökulmia ja vähennettäisiin tuontitarvetta energian osalta

herra puhemies

hallitus on heikentämässä vaihtuvahintaisen sähköntuotannon tukea ja se merkitsee suoraan sitä että ajojärjestys noissa kattilalaitoksissa ja yhdistelmälaitoksissa muuttuu niin että kivihiili ajaa sekä puun että turpeen ohitse

tiedän että se on valmistelussa ja se on aivan uudenlainen työkalu määritellä sitä miten yleensä kyseinen ja muutkin lainsäädäntöuudistukset vaikuttavat maaseudun ihmisiin

toinen asia on se että hallituksen saamattomuus sekä kemera että pienpuuenergiatukikysymyksissä on tiennyt sitä että koneet tuolla metsissä eivät ole vaan ne seisovat ja sitä puuta ei tule tienvarteen ja sitä kautta laitoksille

siinä mielessä on hyvä että myöskin me täällä eduskunnassa vaadimme että hallitus sen tuo pikaisesti ja ottaa käyttöön kaikessa lainsäädäntötyön arvioinnissa

tämä ei myöskään ole sen tavoitteen mukaista joka hallituksella itselläänkin on

se on oikeus ja kohtuus

siksi en ymmärrä miten näin voidaan tehdä kun me tiedämme vielä että sitä vaihtotasetta ja työllisyyttä näillä keinoilla pystyisimme parantamaan merkittävällä tavalla

ja kun tiedetään se tosiasia liikkumisen osalta että joukkoliikenne on vähentynyt niin me tarvitsemme niitä arvioita miten se vaikuttaa tavalliseen arkeen maaseudun ihmisten osalta

arvoisa puhemies

silloin me välttyisimme kaikilta näiltä tässäkin keskustelussa olevilta ongelmilta tuonnin osalta ja se olisi varmasti meitä kaikkia eurooppalaisia ajatellen varmasti myös terveydellisesti huomattavasti paljon parempi järjestelmä

tilanteessa jossa kotimainen ruuantuotanto on ennennäkemättömissä kannattavuusongelmissa hallitus leikkaa ei luo edellytyksiä kannattavuuden kohentumiselle vaikka jälleen kerran siinä hallitusohjelmassa luvataan pitää huolta suomalaisesta ruuantuotannosta sen tulevaisuudesta lähiruuasta luomusta ja niin edelleen

alkoholinkulutuksesta on erittäin paljon mielikuvia ja kysymys on siitä minkälaisen mielikuvan me haluamme lapsille ja nuorille antaa alkoholin vaikutuksesta sen vaaroista ja kuinka hyväksyttävää se meille on

kansallisesta tuesta leikataan luopumistuesta leikataan lomituksesta leikataan eläkevakuutusmaksuja korotetaan ja niin edelleen

voisin oikeastaan sanoa tästä lakiesityksestä että vihdoinkin se on tullut

se on kerta kaikkiaan tällä hetkellä maatalouden harjoittajilla tukalassa tilanteessa mutta hallitus näkyy seisovan edelleenkin tässä asiassa tumput suorina

puhemies

lopuksi toiseen hieman eri asiaan liittyen alkoholipolitiikkaan tilaviineihin

muistan että tästä asiasta on keskusteltu ainakin kaksi vaalikautta sitten eli siitä että kun maailma ympärillä muuttuu maatilat kasvavat eläinmäärät kasvavat vastuuta on selkeästi siirretty tuottajille enemmän niin täytyy myöskin voida erilaisten omavalvonta ja terveydenhuoltosuunnitelmien kun niitä on otettu käyttöön myötä myöskin luottaa siihen että siellä tapahtuu se mitä luvataan ja mitä tehdään ja mitä raportoidaan